arvoisa puhemies

uutta voimassa olevaan lakiin verrattuna ovat sen sijaan ehdotettavat säännökset toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksista samoin kuin hallituksen jäsenten ja hallituksen kelpoisuusvaatimukset

katson myös niin että tämä hallitus olisi saanut parempaa koordinaatiota tähän lapsi ja perhepolitiikkaansa jos olisi rohkeasti perustanut perheministerin tehtävän

heitä voivat olla vaikka kodinhoitajat tai vaikka omaishoitaja jos on pitkän matkan päässä jolla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin käydä omalla autolla hakea asioida niin että on kotona aina ruokaa ynnä muuta

nyt tämä on meillä tässä käsissä ja hyvä niin

silloin tehtävät eivät olisi olleet hajalla pikkusen stmssä pikkusen opetus ja kulttuuriministeriössä ja osittain sitten näitten työelämä ja perheasioitten osalta temin osalla vaan perheministerillä olisi ollut sekä nämä kaikki perhe etuisuuksiin liittyvät asiat päivähoito ja varhaiskasvatusasiat ja tietysti työn ja perheen yhteensovitus

ajattelisin itse ja laajemminkin keskustassa ajatellaan että seuraava askel voisi olla että me tekisimme perustulosta kokeilun lähivuosina voisi olla useammallakin erilaisella paikkakunnalla alueella ja määräaikaisesti siten että se ei rikkoisi perustuslain henkeä vaan voitaisiin katsoa onko perustulosta siltaa työhön jotta saisi sosiaaliturvan ja työtulon paremmin yhteensovitettua

hallitukselta kokonaisuutena vaadittaisiin hyvää sijoitustoiminnan asiantuntemusta eli niin sanotusti kollegiaalinen vaatimus tämän sijoitustoiminnan osalta

eli minä haluan että me ajattelisimme tätä kysymystä laajemminkin kuin pelkästään ammattiautoilijoitten ja kuljettajien kannalta

hyvät edustajat

ensinnäkin totean tästä hallituksen esityksestä että kun täällä salissa puhutaan usein liikenneturvallisuudesta ja siitä aiotaanko mitään tehdä niin tässä on yksi konkreettinen esitys siitä millä tavalla meillä hallituksen piirissä katsotaan että liikenneturvallisuutta voidaan edistää

toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena olisi ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito

ajo on luvannut täällä keys ajoluvan tärkeys nimenomaan liittyy tähän välttämättömään liikkumiseen ja toimeentuloon se pitää aukaista sille puolelle

sitten totean vielä ehkä tämmöisiin tämän hallituksen tekemättömiin töihin sen että omaishoidon tuki on ollut asia joka on ollut monen puolueen agendalla ja että pitäisi siirtää tämä taloudellinen palkkio rahallinen tuki omaishoitajalle kelan vastattavaksi ja siitä on ollut vuosien ajan aika paljonkin yksimielisyyttä ja ainakin keskusta sitä kannattaa

tiedätte sen että kaikista lievimmät ovat huomautuksia joko suullisia tai kirjallisia ja ne eivät näy missään

arvoisa puhemies

kevan johto on virkasuhteessa kevaan ja kelpoisuusvaatimukset vastaavat valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksia

pidän tätä jäänmurtosopimusta järkevänä ja pidän myös järkevänä sitä että tätä viedään eteenpäin huolimatta näistä eun pakotteista

pidän myös huonona sitä että hallitus omassa työnjaossaan ei ole perustanut erillistä lasten nuorten ja perheiden ministerityöryhmää vaan kulkee sillä ladulla että sosiaali ja terveysasiat ovat yhdessä ministerityöryhmässä ja sitten kunta asiat siellä omassa peruspalveluministerityöryhmässään

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että edustaja tynkkynen kyllä elää utopiassa

silloin kun viime keväänä päädyttiin tälle pakotelinjalle oli juuri valmistumassa tai valmistunut kolme liikennepuolen yhteistyösopimusta venäjän kanssa

se että liikennepolttoaineen verotus nousee on kyllä todella sekä haittavero että kotitaloudelle suunnattu vero silloin kun asutaan haja asutusalueella

kaikki edellä mainitut ehdotukset lähentävät nyt ehdotettavaa lainsäädäntöä työeläkevakuutusyhtiölainsäädäntöön sekä saattavat kevaa koskevan lainsäädännön ajan tasalle

eli katson kyllä niin että tämän hallituksen agendan ykkösasioita ei todellakaan ole perhepolitiikka eivätkä ainakaan lapsiperheiden asiat

pitäisin tärkeänä että seuraava askel voisi olla kellään kelan vahvistamisessa tai ehkä kelan vahvistamisessa on asioiden hoidossa miten perusturvaa ja myös näitä tukia voitaisiin ehkä paremmin hoitaa voisi olla se että omaishoidolle laadittaisiin valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit ja tämä omaishoidon tukipalkkion maksatus siirrettäisiin kelan vastattavaksi

tässä muistelen niin että kun viime vaalikaudella täällä käsiteltiin nimenomaan työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa hallintoa ja säädöksiä niin siinä samassa yhteydessä sekä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että muistaakseni myös täällä eduskunnan suuressa salissa puhuttiin siitä ja vaadittiin ja kysyttiin miksi ei samaan aikaan muuteta myös kevan hallinnon osalta

nyt tänä syksynä sekä jäänmurtosopimus että maantieliikennesopimus ovat tulleet siihen pisteeseen että ne on allekirjoitettu ja nyt tämä valtiosopimuksena on täällä eduskunnassa käsiteltävänä

sitten tästä pienten lasten kotihoidon tuesta

lähes kaikki tutkimukset kiistattomasti sanovat että se on hoitomuotona ihan pienille lapsille kaikista parhainta ja on oikein että se on aikanaan nostettu tähän kunnallisen päivähoidon rinnalle ja minusta siitä pitää pitää kiinni

tässä on itse asiassa kaksi lakia laki jolla säädetään siitä minkälaisia alkolukkoja meillä pitää suomessa käyttää ja sitten se toinen osa tästä lakipaketista on se että säädetään pakolliseksi koululaiskuljetuksiin ja päivähoidossa olevien lasten kuljetukseen alkolukko

jo kesällä esimerkiksi valtiosihteerinne raimo sailas arvosteli sitä kanava lehdessä että on vaikea ymmärtää miten tämä toteutetaan jos samalla leikataan näin runsaasti näitä koulutuspaikkoja

ensinnäkin minä sanon että kun minä olen skalin kanssa paljon keskustellut niin ei se kirjallinen lista hirveän pitkä ole ollut mikä on minulle toimitettu heidän puoleltaan

mieluumminkin kehittää ja vahvistaa kotihoidon tukijärjestelmää kuin ryhtyä niin sanotusti joustavoittamaan sitä mitä te sillä sitten kaiken kaikkiaan tarkoitittekaan

suomessa on nähty muutama vuosi sitten tilanteita että meidän oma jäänmurtokapasiteettimme ei ollut itämerellä riittävällä tavalla käytettävissä kun olisi ollut tarvetta

kevaa koskeva lainsäädäntö ei voi olla kuitenkaan täysin yhteneväinen työeläkevakuutusyhtiölain kanssa sillä keva on julkisoikeudellinen yhteisö ja sen luonne on tämän vuoksi erilainen kuin työeläkevakuutusyhtiöillä

kukaan ei varmaan ajattele että yhtäkkiä valtiolta löytyy rahaa maksaa kokonaan mutta siinä pitäisi katsoa miten kustannusten jako tehdään ja onko olemassa kelan ehkä muitten etuisuuksien tukien muodossa semmoista jota voitaisiin yhteensovittaa että saataisiin omaishoidon tuki tulevalla vaalikaudella siirrettyä kelan vastattavaksi

mutta sen sanon että varmasti käytännössä on yhtenäistämisen varaa ja sen takia kun poliisi valvoo liikennettä ja sieltä kauttahan tulevat ne huomautukset ynnä muuta

arvoisa puhemies

ja yhdyn tässä myös edelliseen puhujaan niiltä osin että kun puhutaan tästä työssäkäyntiasteesta niin itse asiassa naisten työssäkäynti on suomessa erittäin hyvää ja erityisen hyvää se on sitten yli kolmevuotiaiden lasten äitien osalta

olemme joutuneet miettimään sitä miten saamme turvattua meidän ihan henkivakuutuksen lailla olevan jäänmurron meidän elinkeinoelämämme kannalta ja pidän tärkeänä että tätä yhteistyötä tehdään

kevan valvonta ehdotetaan säilyväksi edelleen valtiovarainministeriöllä

tämä on olennaista sen takia että kun kunnat järjestävät näitä kilpailutuksia niin ne tarvitsevat tietynlaisen ajan varautuakseen siihen että sitten voidaan laittaa sinne ehtoihin myös että alkolukko täytyy olla

muistan ainakin yhden tv väittelyn jossa kysyttiin pitäisikö omaishoidon tuki siirtää kelalle

on äärimmäisen tärkeätä että kun poliisilla on jo nyt poliisin sakko ohjekirja joka on yhtenäistetty ja se antaa sakotuskäytännöistä selvät sapluunat niin aivan samalla tavalla pitää poliisihallituksen antaa poliisikentälle riittävän selvä ohje miten myös käytetään entistä enemmän tätä varoitusta

toivon myös että tämä yhdysliikennesopimus joka koskee rautatiekuljetuksia suomen ja venäjän välillä myös muiden rajanylityspaikkojen kuin vainikkalan osalta saataisiin vietyä eteenpäin

mutta sitten asia johonka en ole saanut riittävästi täällä kyllä tänään vastauksia liittyy siihen että lapsiperheiden vanhempien keskimääräinen yhteenlaskettu viikkotyöaika on korkeampi kuin lapsettomien työssäkäyntiaika

kaikkien muiden käsi nousi vihreä lappu nousi siellä paitsi jyrki kataisen mutta hänkin vähän oli alamaissaan kun hän ei nostanut

nyt sitä ei tässä hallitusohjelmassa ole

jäänmurrosta haluan vielä todeta sen että tämän hallituksen aikana suomalainen jäänmurto on ollut erittäin poukkoilevaa

vielä edustaja rajamäelle

radanpidon osaltahan teillä on pieni lisäys sinne mutta perustienpidon osalta reaalisesti ne kyllä leikkautuvat puhumattakaan yksityisteistä

nythän on tarkoitus niin että suomen jäänmurrosta vastaava arctia shipping oy todennäköisesti on ostajana ja ostaa tämän liikennevirastolta ja se lähtee liikenneviraston omaisuusmassasta pois

nyt ollaan siis menossa eteenpäin tässä asiassa

itse asiassa voin sanoa kyllä sen että uskoisin että kaikki olemme täällä sitä mieltä että toivottavasti tulevaisuudessa alkolukko on vakiovarusteena kaikissa henkilöautoissa

tässä keskustelussa on nyt esillä keskustan malli kiireellisimpien kasvua ja yrittäjyyttä synnyttävien toimien välttämättömyydestä muutamien lakialoitteiden kautta ja niitä on tässä keskustelussa jo laajemminkin tuotu esille

jäänmurron osalta on ollut hyvin erikoista myös suhtautuminen offshore toimintaan eli arktisten alueitten mukana oloon jäänmurtokaluston monitoimimurtajien osalta

siihen tarvitaan autoteollisuuden panosta ja ruotsi on ollut äärimmäisen aktiivinen eussa tässä asiassa ja me suomena olemme myös tätä linjausta tukeneet

tämä osoittaa minusta että keskustalla on realistisempi ja parempi varautuminen siihen mitä tuleman pitää

muistatte sen mitä vuosi sitten siinä tapahtui oli hyvin sekava käsittely täällä eduskunnassakin kun tätä arktisen alueen strategiaa täällä myös salissa sivuttiin

sekä julkisuudessa että myös täällä salissa on hämmästelty sitä miten hallitus kataisen ja urpilaisen johdolla on niin vankasti sitoutunut siihen hallitusohjelmaan joka on jo käynyt vanhaksi kuten keskustan puolelta tänäänkin on julkisuuteen tuotu esille

mutta sitten mitä me voisimme itse tehdä tässä nopeuttaaksemme alkolukkojen yleistymistä

nyt senkin osalta on tehty uusi linjaus eli talouspoliittinen ministerivaliokunta onkin ruvennut vilkuttamaan vihreää valoa sen mukaisesti että suomalaisia jäänmurtajia monitoimimurtajia voitaisiin käyttää jäänmurrossa ja muussa avustuksessa siellä arktisilla alueilla

tähän kasvuun liittyy ehdottomasti se että pitää tukea koko maassa tapahtuvaa kasvua ei vain isoilla kaupunkiseuduilla vaan pitää huomioida koko maan erilaiset elinkeinopoliittiset mahdollisuudet erityisesti kaivannaisteollisuus joka tässäkin keskustelussa on tullut esille

pidän sitä myös erittäin järkevänä

näiltä osin tämä hallituksen esitys koskee tätä suomen ja venäjän välistä jäänmurtosopimusta valtiosopimusta ja sen eteenpäin menoa ja pidän tätä oikein järkevänä

no kasvua ei voi syntyä ellei ole kunnossa olevaa infraa

jos ajatellaan itämerta niin sehän on melkein sisämeri se on niin pieneltä osaltaan auki tuonne isommille merille juutinrauman osalta ja on maailman ainoa jäätyvä meri

minusta tätä asiaa kannattaa pohtia ja miksi ei kannattaisi pohtia myös sitä että käytettäisiin jo tätä alkolukkopakkoa laajemmin yleisemminkin rattijuopumuksen seurannaisvaikutuksena

viime vuosien ajan on kipuiltu kyllä koko ajankin siitä mistä sitä budjettirahoitusta saadaan kun meillä on niin tiukka myös budjettirakenne sen suhteen miten infraa voidaan näitä kehittämishankkeita rahoittaa pystyisikö löytymään uusia keinoja

joka talvi se tarvitsee jäänmurtoja ja on järkevää että kaikki kapasiteetti mitä täällä merellisesti voidaan käyttää jäänmurron osalta ja järkevä

osa on onnistunut hyvin mutta kaikki eivät ole lähteneet sillä tavalla liikkeelle kuin on ajateltu kuten kolarin rata jonka osalta teimme tämän vuoden alkupuolella peruuttamispäätöksen eli sitä ei lähdetty viemään eteenpäin

henkilökohtaisesti olen pohtinut en tiedä onko se mahdollista mutta aion sitä selvityttää olisiko mahdollista että esimerkiksi auton haltija saisi vahinkovakuutuksista alennusta jos ottaa alkolukon käyttöönsä

se johtui myös näistä kaivosyhtiön omista päätöksistä

tässä yhdistyisi minusta hyvällä tavalla tämän haltijan etu ja myös sitten vakuutusyhtiöitten etu

meillä oli tässä tänään iltapäivällä epävirallinen ministerityöryhmä johon osallistuivat sisäministeri oikeusministeri ja sitten allekirjoittanut ja pohdimme näitä liikenneturvallisuusasioita ja niitä tullaan tulevana syksynä käsittelemään hallituksen iltakoulussa

aion myös tämän alkolukon osalta viedä iltakouluun lisää pohdittavaa voitaisiinko valmistelua jollakin tavalla edistää myös alkolukon käyttöönoton lisäämiseksi

puhemies

haluttiin hakea sellaista keinoa että voitaisiin rahoitusinstrumentin kautta hakea tämmöistä pidempiaikaista rahoitusta ei perinteistä elinkaarimallirahoitusta vaan valtion omistaman yhtiön kautta jolla on samanlainen korkotaso kuin mitä valtio saa saataisiin purettua sitä investointien sumaa mikä on täysin välttämätöntä uuden kasvun luomiseksi ja sitä kautta voitaisiin vapauttaa perustienpitoon ja perusradanpitoon rahoitusta

eli merentutkimuksen perustutkimus on turvattu tulevaisuudessa laboratoriotilat on turvattu samoin myös tämä arandan tulevaisuus

kyllä tässä salissa edustajien pitäisi tietää että sitä ei kyllä leikata

ensinnäkin ymmärrän ministeri kyllöstä siinä että te ette voi tätä hallituksen esitystä pahemmin tässä arvostella mutta ette myös pahemmin kehuakaan koska suomen linja tässä asiassa on johdonmukaisesti ollut se että olemme vastustaneet yrittäjäkuljettajien mukaan saattamista tähän työaikasäätelyn piiriin ja nyt tämä direktiivi on sitten pakottanut sen että meillä tämä hallituksen esitys tässä käsittelyssä kaiken kaikkiaan on

no tämän asian tausta meni sitten niin että sen pohjalta mitä selvitysmies oli esittänyt lähdin viemään sitä hallituksen sisällä eteenpäin

mutta syystä tai toisesta muun muassa valtiovarainministeriön virkamiesten vastustuksesta johtuen sekä myös hallituskumppani kokoomuksen puolelta siihen ei sitten haluttu päätyä ja se asia jäi siihen

hyvä että siihen on pyritty hakemaan jonkinlaisia vaimennusmuotoja hallituksen valmistelutyössä mutta siitäkin huolimatta täytyy kyllä todeta että minusta tämän on historiallisen huono hallituksen esitys yrittäjyyden kannalta

tämä on ensimmäinen kerta kun yrittäjyyttä tällä tavalla ruvetaan työajan puitteissa säätelemään ja pahoin pelkään että tätä saatetaan käyttää joskus tulevaisuudessa myös esimerkkinä niin että muutkin yrittäjät voivat joutua tällaisen työaikasäätelyn piiriin

varsinkin nyt tässä taantuman kynnyksellä pitäisi hallituksen hakea aktiivisesti niitä keinoja joilla voidaan tehdä tämmöistä pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa

liikennepoliittisessa selonteossa päätetään hankkeet ja sieltä nostetaan ne hankkeet joita halutaan muutama hanke rahoitettavaksi tämän infra oyn kautta ne sinne rahoitettavaksi

tässä valtava kritiikki kohdistuu siihen että sehän on tuleville sukupolville lykättyä rahoitusta että he joutuvat maksamaan

tämä on se seikka jota yritimme johdonmukaisesti tuoda esille että on kysymyksessä aivan erilainen yrittäjäsysteemi kuljetussysteemi kuin muissa eu maissa on

olemme esittäneet tässäkin keskustelussa lukuisia konsteja miten tämä voitaisiin korvata

nyt kysyn teiltä kuten tässä jo edellä edustaja sipilä

mitä mieltä ovat vihreät perussuomalaiset vasemmistoliitto

demarit sosialidemokraattiset mepit ja vihreät mepit olivat sitä mieltä että totta kai yrittäjäkuljettajat pitää laittaa tämän sääntelyn piiriin ja yksi heistä on tämän hallituksen ministeri

silloinen europarlamentaarikko heidi hautala oli sitä mieltä että ei kun vaan sinne työaikasäätelyn piiriin nämä yrittäjäkuljettajat

sitä kyllä silloin tässä salissa pidettiin ihmeenä että meidän meppiryhmämme ei edusta siellä suomalaista näkökantaa vaan menee sitten äänestämään aivan eri tavalla

haluaisin jatkaa tätä työurakeskustelua ja ottaa esille tämän rakennetyöttömyyden vähentämisen

olen kuullut että te ministeri risikko olette moneen kertaan sanonut että hallitus tulee tuomaan konkreettisia toimia sen eteen että lyhytaikainenkin työ tulee kannattavaksi ja kannattaa ottaa ja sosiaaliturva ja työn vastaanottaminen yhteensovitetaan

on ollut tämmöistä retorista kiihdytystä varsinkin siellä pääministerin ja valtiovarainministerin suunnalla ja on syytelty keskustaa siitä että ollaan lillukanvarsissa ja pienet ja isot asiat ovat sekaisin

täällä oli esityksenä ensi vuoden budjettiin liittyen tämä työllistämisbonus mutta sehän ei auta alle kolmen kuukauden työsuhteisiin että sillä tavalla se ei puutu siihen lyhytaikaisen työn vastaanottamiseen

siellä on pieniä asioita isoja asioita ja yhdyn tähän ministeri ihalaisen näkemykseen siitä että näistä rakenneuudistuksista olisi pitänyt pystyä puhumaan tässä keskustelussa enemmän koska osasta niitähän te teitte päätöksiä kehysriihessä ja myös osasta jätitte tekemättä

täällä maanantaina valtiovarainministeri urpilainen sanoi että tätä työttömän verokorttia vasta ruvetaan ensi vuonna tutkimaan

tänään aloitettiin valiokunnissa kehyksestä kuuleminen ja siellä käytiin läpi esimerkiksi sosiaali ja terveyspuolen osalta mitä siellä on tekemättä

onko tämä todellakin totta että te aiotte vain selvittää eli ei ole tulossakaan esitystä tästä ja mitä muita esityksiä teillä on tulossa sosiaaliturvan ja lyhytaikaisen työn vastaanottamisen yhteensovittamiseksi

sitten toinen seuraus joka on iso juttu on se että tämä vahvistaa näkökantaa siitä että yhä enemmän isot ulkomaalaiset kuljetusyritykset ottavat sijaa täällä suomessa ja tämä on pienyrittäjyyden kannalta taas erittäin huono asia

pidän erittäin ongelmallisena tämän kokonaissopeutuksen kannalta sitä että me emme niissä välttämättä pääse eteenpäin

toimeentulotuki siirrettiin kelalle

meidän ei pitäisi tässä salissa tehdä sellaista lainsäädäntöä jota emme pysty sitten valvomaan ja tässä on hyvä esimerkki siitä että tulee sellaista lainsäädäntöä jota on vaikea valvoa

nyt on sitten laitettu työsuojeluviranomaisille tämä valvonta ja asiassa jos toisessakin me tiedämme että työsuojelussa on jo nyt liian vähän henkilökuntaa tekemässä ylipäänsä sitä valvontaa

se ei ole ministeristä johtuva susi tämä asia mutta pidän erittäin vaarallisena näköalana sitä että meille tulee saattaa tulla eun kautta ja jopa europarlamentin valtuuttamana muutakin lainsäädäntöä jolla yrittäjiä ryhdytään kurmuuttamaan ja laittamaan työaikasääntelyn piiriin